on hirveä kiire hätä päällä miten markkinavoimat suhtautuvat miten täällä meidän parlamentissa ja muissa euroopan parlamenteissa asioihin suhtaudutaan

hallituksen esityksestä paistaa läpi tällainen jonkinlainen myönteinen ja hyvin miten sanoisi herkkäuskoinen näkökulma muutenkin

on ilo havaita että vaalien jälkeinen hallitus on löytänyt uuden vaihteen harmaan talouden torjunnassa ja siinä mielessä viime kaudella täällä pidetyt puheet eivät ole menneet hukkaan

herra puhemies

kiinnitän samaan asiaan huomiota kuin täällä kollegaedustaja kataja että syyttäjien määrän lisääminen sinänsä ei tätä asiaa ratkaise

näistä pienten veroparatiisimaitten verosopimuksesta on syytä havaita se että päästäkseen pois kansainvälisen talouden mustalta listalta ne tarvitsevat tietyn määrän verosopimuksia niin sanottujen puhtaitten maitten kanssa esimerkiksi suomen kanssa

esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia täällä tode taan

näin ollen esityksellä on myönteisiä kansantaloudellisia vaikutuksia

niiden etujen mukaista on saada tämä maitten lukumäärä täyttymään mahdollisimman pienillä mailla kuten esimerkiksi suomi

sen sijaan tähän ennaltaehkäisyyn liittyy sitten paljon paljon muuta esimerkiksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ennaltaehkäisy myöskin sellainen hyvin oleellinen tekijä joka meillä poikkeaa ruotsista liittyen poliisin velvollisuuksiin

ja sinä päivänä kun tämä vekseli lankeaa maksuun niin kansantaloudelliset vaikutukset eivät ole kovin myönteisiä päinvastoin ne ovat erittäin kielteisiä

nämä tietojen vaihtoon liittyvät kysymykset tulisi kuitenkin nykymaailman aikana pystyä hoitamaan automaattisesti niin että viranomaisille tulee massajakeluna ja sillä selvä

ruotsissa on toisin

siellä poliisilla on oikeus tutkia valita ne suuret linjat joissa on yhteiskunnan kannalta intressiä

olisin toivonut että täällä olisi enemmän käytetty sanaa takausvastuu kuin sanaa takausvaltuus

nythän tämä perustuu yksilöityyn pyyntöön ja siellä laiminlyödään ilmoitusvelvollisuuksia unohdetaan ja jos vaikka mitä ja seuranta on äärimmäisen vaikeata

tämä tietysti nopeuttaa silloin hyvin paljon tätä prosessin alkupäätä kun aikatekijä tässä on selvästi oikeusturvakysymys mutta tämä aikatekijä vaikuttaa myöskin siihen että niin kauan kuin tilanne on auki siellä tapahtuu myöskin inhimillisessä elämässä hyvin paljon kaikenlaista ikävää kun ei ole saatu aikaan tuomioistuinten ratkaisuja

herra puhemies

vastikään tänään valtiovarainvaliokunnassa asiantuntijat kertoivat että jos meidän vientimme ei vedä niin pienen kansantalouden ongelmia ei saada ratkaistuksi kotimaisella kysynnällä ja kotimaisilla markkinoilla

takausvastuu kertoo tämän todellisen tilanteen että otamme vastataksemme sillä hetkellä kun nimiä paperiin laitetaan

on täysin poikkeuksellista jos joku sattuu jäämään kiinni

kiinnijäämisriski on olematon vielä tämänkin jälkeen

ja kun näin on että näin ankaraan vastuuseen olemme mahdollisesti sitoutumassa niin silloin toivoisi että hallitus olisi jotenkin näitä riskejä tässä esitykses sään tuonut meille esille

totean myös että meillä on ihan omassakin pesässä eli suomenmaassa erittäin hyvää kasvualustaa harmaalle taloudelle monella suunnalla

kysyisin ministeri urpilaiselta

olisiko mahdollista että tässä pasilan kysymyksessä senaatti kiinteistöt ja liikenneministeriö keskustelisivat siitä että kulut ja tuotot tulisivat samalle hallinnonalalle

prosessien lyhentämiseen pitää pyrkiä kaikin tavoin

mutta tässä yhteydessä kuitenkin on pakko sanoa että onkohan suomen eduskunta milloinkaan tehnyt politiikkaa näin epävarmoissa olosuhteissa ja tällaisessa taloudellisessa tilanteessa että olemme vapaassa pudotuksessa kaiken aikaa

otan tässä yhden esimerkin kun tässä yhteydessä on pääomapuolen siirroista kysymys

ainoa riskeihin viit taava maininta oli tämä toteamus